hän puhuu siitä että annetaan verohelpotuksia vain suurille

hallituksen ajamat pienimpien eläkkeiden korottaminen ja perhe etuuksien sitominen indeksiin ovat positiivisia uudistuksia

siis kun laissa ei erikseen ole sanottu että koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen tai muihin vastaaviin tekoihin voi koulu puuttua kun tätä ei erikseen ole laissa säädetty niin tällaista oikeutta ei ole

perustuslakivaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

ainakin kun seuraa suomalaista ja kansainvälistä mediaa näyttää siltä että kreikkalaiset ovat sitä mieltä että se on kaikkien muiden kuin kreikkalaisten itsensä vika että he ovat nyt tällaisessa taloudellisessa tilanteessa

nämä verohelpotukset annetaan kaikille osakeyhtiöille suuruuteen tai pienuuteen katsomatta

mehän olemme mukana sen vuoksi että pyrimme estämään tämän eurovelkakriisin hallitsemattoman leviämisen yli koko euroopan jolla leviämisellä hallitsemattomalla leviämisellä olisi erittäin rankat kielteiset taloudelliset vaikutukset myös suomeen suomen talouden kasvuun työllisyyteen ihmisten toimeentuloon

en ole tosin ihan varma että ne jatkuvasti nousevat koska nimenomaan tämä verkko mahdollistaa kampanjoinnin myös kustannustehokkaasti

onkohan valtiovarainministeri urpilainen joka on ansiokkaasti toiminut harmaata taloutta ja talousrikollisuutta ja veroparatiiseja vastaan esimerkiksi tietoisesti todellakin ollut antamassa tällaisen esityksen

arvoisa herra puhemies

aspö

mutta sitten mielenkiintoisempi kysymys

ne parantavat pienten eläkkeiden varassa elävien ihmisten ja perhe etuuksia saavien lapsiperheiden sosiaalista ja taloudellista asemaa

tarkoitan tällä sitä että tuntuu usein siltä että tietosuoja on tärkeämpi asia kuin se että pystyisimme auttamaan lapsiamme ja nuoriamme oikeaan aikaan oikeassa paikassa

täällä valiokunnan mietinnössä todetaan että hallituksen esitys on osa laajempaa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa jonka lähtökohtana on työn vähentäminen tuomioistuimissa ja muissa oikeuslaitoksen yksiköissä oikeusturvaa vaarantamatta

edustaja tiilikainen äsken sanoitte että annatte miljardin jonka voisi käyttää toisin

kun harmaan talouden vastaisissa toimintaiskuissa harmaan talouden vastaisen toiminnan tehostamisessa on onnistuttu paljastamaan kuittikauppaa eli sitä että esimerkiksi rakennusalalla toimivat huijariliikemiehet ostavat kuitteja niitä tehtailevilta rosvoilta ja näillä kuiteilla peittävät sitten yrityksestä maksettuja esimerkiksi pimeitä palkkoja ne ovat ymmärtääkseni kuittikaupalla peiteltyjen kulujen suurin kuluerä niin näitä pimeitä palkkoja saavat siis sellaiset työntekijät jotka tekevät työtä mutta eivät maksa palkoistaan veroa

he eivät ainakaan pitäneet tätä mitenkään epätavanomaisena tai eivät nähneet tälle mitään estettä

grundlagsutskottets medlemmar meddelas att utskottet samlas i utskottsrummet genast efter plenum för att välja utskottsordförande och vice ordförande

halusin vain kiinnittää huomiota siihen että tämän kampanjakaton asettaminenrahoituksen rajoittaminen ei ole ainoat asettaminen ja rahoitus ei ole ainoa tekijä joka saattaa ehdokkaat eriarvoiseen asemaan

te jatkatte ministerin vastuuseen vaatimista ja olette liittäneet tähän keskusteluun myös tavallisia poliittisia puheenvuoroja joita on annettu esimerkiksi sdpn vaihtoehtobudjetista

kuitenkin perussyy kreikan talouden ongelmiin on yksinkertaisesti se että siellä on eletty yli varojen on syöty enemmän kuin on tienattu eikä se nyt voi olla suomen eikä muiden maiden vika että nämä maat odottavat ja edellyttävät että kreikka maksaisi ne velkansa jotka sillä näille maille on

milloin suomesta on tullut maa jossa terveen järjen käyttö on kielletty ja joka asiasta pitää erikseen säätää lailla

minä en tätä ehdotusta kannata vaan olen samaa mieltä mitä ministeri anttila sanoi jo asian ensimmäisessä käsittelyssä että jos nämä sudet hyvin viihtyisivät sipoossa tai nuuksion kansallispuistossa tai vaikka sitten helsingin esplanadin puistossa niin kyllä ne varmasti ihan luontevasti olisivat sinne tulleet

herra puhemies

tällä hetkellä lapsilisien sitominen indeksiin on harkittavana tässä niin sanotussa sata komiteassa ja vaikka näyttää siltä että tässä vaiheessa siellä on varsinainen toiveiden tynnyri koottu niin toivon että tämä lapsilisäasia ja indeksiinsitomisasia otetaan hyvin vakavasti komiteassa

onko juuri nyt oikea hetki näihin pysyviin menonlisäyksiin kun valtiontalouden tilanne on se mikä on

esitän että suomen ulkoministeri ja ulkoministeriö välittömästi käynnistää vietnamin kanssa tällaiset keskustelut ja olen jopa sitä mieltä että ehkä eduskunnan on hyvä tästä jossain sopivassa yhteydessä huomauttaa ellei hallitus ja ulkoministeriö muuten tässä asiassa ryhdy toimiin

muutama kysymys

arvoisa herra puhemies

tämäkin esitys on varmasti perusteltu mutta kyllä minä odotan hallitukselta reippaampia esityksiä jotka liittyvät tähän uudistusohjelmaan

tiedän että me juristit itsekin entinen perustuslakivaliokunnan jäsen ja puheenjohtaja olemme olleet varmasti tätä ajattelua edistämässä ja tehdyt perusoikeusuudistukset ja muut ovat tätä lailla säätämisen vaatimusta korostaneet ja viranomaisten harkintavallan rajoja korostaneet mutta kysyn silti

tämä on se perusta

täällä keskustelussa jo muun muassa edustaja salonen kiinnitti huomiota siihen miten suomalaiset tilaavat netin kautta lääkkeitä jotka saattavat sisältää aivan muuta kuin mitä väitetään

onnistuuko tämä politiikka sitä emme tiedä

jos te kannatatte tätä esitystä kuten minä olen tähän saakka kuvitellut niin miten te voitte tämän saman rahan käyttää sitten useampaan kertaan erilaisiin tarkoituksiin ja verotukiin

olemme aina ja tulemme aina olemaan eriarvoisessa asemassa suhteessa toisiimme riippuen hyvin monenlaisista tekijöistä

arvoisa herra puhemies

perustuslakivaliokunta on useissa ratkaisuissaan pitänyt tällaisen sääntelyn yhteydessä asianmukaisena että viranomaisen tiedonsaantioikeus ulotetaan vain sen tehtävien hoidon kannalta välttämättömiin tietoihin

itse olen sitä mieltä että se ei onnistu elleivät nämä maat itse ole valmiit tekemään enemmän oman kilpailukykynsä kohentamiseksi

eli toisin sanoen minun mielestäni me suomessa ja euroopassa ja kansainvälisessä yhteisössä laajemmin emme saisi pelata suhtautumisessa näihin diktatuureihin kovin paljon kaksilla korteilla

hallitusohjelmassa pidetään tärkeänä että selvitetään mahdollisuudet luopua puolison tulojen huomioon ottamisesta työmarkkinatuen tarveharkinnassa ja valiokunta kiirehtii tätä selvittämistä

arvoisa herra puhemies

mutta onko meidän epäiltävä että meidän poliisit ja viranomaiset toimivat niin usein lainvastaisesti laittomasti hankkiakseen todisteita että me sitä ehkäisemään tarvitsemme tämmöisen hyödyntämiskiellon meidän lainsäädäntöön

siksi teidän viisastelunne tästä asiasta oli mitä tyypillisimmän poliitikon puhetta

teidän ryhmänne puheenjohtaja puhuu tässä yhteydessä valehtelemisesta mutta tämän syksyn suurin valhe on se että teillä on muka kilometrikorvausten kautta korvaavat säästöt opetus ja koulupuolen leikkauksille

joudumme aika ajoin miettimään erilaisten perusoikeuksien suhdetta muihin yhteiskunnan kannalta hyvin tarpeellisiin näkökohtiin kun on kyse esimerkiksi siitä että jos johonkin rekisteriin kuten useasti puheena olleeseen passirekisteriin tai nyt kyseessä olevaan biopankkirekisteriin tulee henkilöistä tietoja joita tietoja voitaisiin jos niin sallittaisiin käyttää joissakin tilanteissa esimerkiksi vakavien rikosten selvittämiseen niin tuleeko tämä voida mahdollistaa

me olemme joutuneet myös oi keuslaitokseen suuntaamaan säästöjä ja meidän pitäisi antaa oikeuslaitokselle myös mahdollisuus näistä säästöistä kunnialla selviytymiseen

mutta nyt jos keskustellaan näistä vakuuksista niin eihän tärkeintä ole se mikä on se juridinen muotoilu joka tälle sopimusjärjestelylle on annettu vaan lopputulos

kolmanneksi haluan sanoa että totta kai kaikin tavoin pyritään tukemaan yrittäjyyden edellytyksiä myös pienissä yrityksissä mutta se että me saisimme osakeyhtiöiden toiminnan paremmaksi aktiivisemmaksi työllistävämmäksi auttaa myös pieniä yrityksiä jotka eivät ole osakeyhtiöitä

kreikan uuden hallituksen asenne on myös kummallinen

jos ne nyt väkisin tänne pakotetaan ja tuodaan niin tuskin ne täällä kovin kauan viihtyvät vaan palaavat sinne omille seuduilleen

tällaiset lääkkeet saattavat olla täysin hyödyttömiä tai pahimmassa tapauksessa niiden nauttiminen saattaa olla jopa vaarallista

on puhuttu alkolukosta on puhuttu rikoksiin syyllistyneiden pakollisesta hoitoonohjauksesta on puhuttu ajoneuvon takavarikoimisesta ja niin edelleen

hallitus tuntuu lähtevän siitä että kun se on kansalle antanut vaaleissa katteettomia lupauksia niin se voi sitten näille velkojilleenkin sanoa että emme me voi sitoutua näihin kreikan valtiona antamiin sitoumuksiin ja että meillä on oikeus nyt jättää velat maksamatta tai vaatia velkojilta kovin vahvaa vastaantuloa

olette aikaisemmin sanonut ja luvannut että teitä saa potkaista polveen jos rupeatte muistuttamaan tyypillistä poliitikkoa

pitää sanoa että olen tässä suhteessa kyllä toisinajattelija ja kerettiläinen

siis välttämättömiin ei esimerkiksi tarpeellisiin

on hyvä että olisi jokin järkevä linja jonka pohjalta pyritään toimimaan mutta tämän sanottuanikin myönnän että joissakin tilanteissa voi olla tarkoituksenmukaista pyrkiä edistämään maan avautumista ja osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön kun taas jossakin toisessa tilanteessa boikotti ja sen kaltaiset toimenpiteet ovat enemmän paikallaan

arvoisa herra puhemies

jos me emme muuta rakenteita ja muuta prosesseja niin säästöt kohdennetaan suunnilleen palkkakustannuksiin ja väkeä vähennetään ja jutut viipyvät entistä pitempään

onko ministeri urpilainen tästä samaa mieltä

ymmärrän hyvin sen jos puolison tulojen tulorajaa halutaan korottaa ja että tulojen pitää olla hyvin tuntuvat ennen kuin ne vaikuttavat toisen työttömän puolison saamaan työmarkkinatukeen mutta sitä en kyllä ymmärrä miksi tämä puolison tulojen vaikutus pitäisi kokonaan poistaa

lopuksi

rouva ministeri tiedätte että asetus tai ohjeet eivät saa olla ristiriidassa lain kanssa ja minun mielestäni laki lähtee siitä että tällainen rekisteröinti voidaan tehdä

kun oli kerran esitys jossa siviilipuolen lääkärit voisivat armeijapuolen lääkäreille molemmat vaitiolovelvollisia antaa tietoja jotka ovat tarpeen tämän varusmiehen palveluksen järjestämiseksi niin perustuslakivaliokunta katsoi että se on vastoin perustuslakia ja siinä olisi pitänyt lukea välttämättömiä

meillä on helsingissä jo riesana näitä citykaneja eikä todellakaan keinotekoisesti tuotuja citysusia tänne kaivata

naisen

tietysti jos tämä plasebovaikutus on niin suuri että potilas kokee saavansa apua lääkkeestä vaikka se ei sisälläkään sitä luvattua vaikuttavaa ainetta vaan vaikkapa pelkkää vehnäjauhoa siinä on oma myönteinenkin merkityksensä mutta kaiken kaikkiaan ajattelen näin että se on ongelma että sairaat ihmiset sairauksiinsa tilaavat lääkkeitä jotka eivät vastaa niitä lupauksia mitä niistä lääkkeistä annetaan

nyt pyydänkin edustaja leppä kun olette siinä vieressä voitteko ystävällisesti kopauttaa puheenjohtaja sipilää polveen koska tämä hänen inttämisensä siitä että stubbin hallitus viittasi kataisen hallituksen ohjelmaan on mitä tyypillisintä poliittista viisastelua ja tässä mielessä mitä tyypillisimmän poliitikon puhetta

eikö oleellista ole se että jos joku on tehnyt rikoksen raiskannut käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen tehnyt ryöstöjä muita rikoksia niin hänet saadaan kiinni ja hänet tuomitaan ja hänet lähetetään rangaistusta kärsimään

saa

onko erikseen säädetty laissa oikeus määrätä televisiot ja radiot sellissä suljettavaksi johonkin aikaan jolloin vankiloissa on hiljaisuuden aika

arvoisa herra puhemies

maantieteellisistä syistä johtuen tänä päivänä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen etulinjassa ovat eteläisen euroopan maat jonne joko afrikasta välimeren yli tai sitten turkin kautta aasiasta tulee paljon turvapaikanhakijoita

edustaja tiilikainen selosti perustuslakivaliokunnan näkemystä

tämä ei voi olla oikea tie

eli todellakin odotan että tuon uudistamisohjelman mukaisesti ja muutoinkin meidän prosesseja lähdettäisiin reippaammin kehittämään esimerkiksi siten että tällaisissa massarikoksissa olisi nykyistä kevyempi menettely

näin nämä verovapaasti työskentelevät pimeän harmaan talouden työntekijät huijaavat verottajaa ja samalla langettavat käytännössä veronsa muiden maksettavaksi koska kun he jättävät veronsa maksamatta niin käytännössä heidänkin puolestaan sitten muut lainkuuliaiset kansalaiset jotka saavat palkkaa normaalisti veronalaisesti maksavat veronsa

mitä kirjaamiseen tulee niin totta kai poliisimies voi jollain tavoin esimerkiksi esimiestään varten nimiä paljastamatta kirjata että hän on tänään kanssakäynyt tai aikonut kanssakäydä jonkin salaisen tietolähteensä kanssa

toivon todellakin että löytyisi ratkaisu nykytilanteeseen kreikka sitoutuisi tekemiinsä sopimuksiin ja pääsisi pitkällä aikavälillä jaloilleen

jos kunnilla pitää olla tiedossa sote järjestelylain lopullinen sisältö ja aikaa selvittää jotta ne voisivat selvityksessä ottaa huomioon sen minkälaisiksi tulevaisuudessa sote velvollisuudet kunnille tulevat niin tämän logiikan mukaan kuntien pitäisi varmasti odottaa myös seuraavat vaalit vaalien jälkeiset hallitusneuvottelut uuden hallituksen ohjelma ja uuden hallituksen mahdolliset uudistukset sote alalle koska eiväthän kunnat nyt selvittäessään voi tietää millaisiksi mahdollinen uusi hallitus säätää nämä sote palvelut kunnille

mihin tällainen tiukka tietosuoja ja sen erittäin tiukka tulkinta käytännössä johtaa

mutta kuten sanoin herra puhemies nyt näiden mm kisojen osalta olen sitä mieltä että tulee asettaa erittäin selkeät vaatimukset lukasenkalle maan tilanteen parantamiseksi ja ellei mitään tapahdu niin noita kisoja ei tule antaa koska niistä helposti muodostuu arvovalta ja propagandavoitto nykyiselle diktaattorille

työttömyys suomessa ei pahentunut talouden romahduksen myötä viime vuonna niin paljon kuin olisi voinut olettaa ja niin paljon kuin eri asiantuntijat arvioivat

näiden hakijoiden joukossa on niitä joiden turvapaikkahakemukset ovat perusteltuja eli joita todellakin vainotaan näissä lähtömaissa ja sitten on myös niitä joiden hakemukset eivät ole perusteluja joiden kohdalla pitää puhua enemmän taloudellisesta siirtolaisuudesta kuin varsinaisesta turvapaikan hakemisesta

onko laissa erikseen säädettävä että huumeiden kulkeutumisen estämiseksi vangit voidaan pukea haalareihin joka pakottaa heidät tilanteessa jossa he tarvitsevat vessakäyntiä pyytämään vartijan paikalle ja sitä kautta näihin huumeisiin päästään helpommin käsiksi

samoin olen siihen kiinnittänyt aikaisemminkin huomiota että meillä käytännössä jutut käsitellään kaikki toiseen kertaan hovioikeudessa ja siellä kuullaan sitten todistajat uudelleen

siis meillähän perustuslakivaliokunnassa ja koko eduskunnassa on suhtauduttu ja säädetty että esimerkiksi passirekisterin tietoja ei saa käyttää edes vakavimpien rikosten selvittämiseen

sen sijaan aikaisemmin on yleisellä tasolla muun muassa puheenjohtaja sipilä vaatinut velalla elämisen lopettamista vaatinut jopa miljardien säästöjä

minä puhun

minä puhun niistä kovan luokan rikollisista jotka on onnistuttu sieltä sisäpiiristä saamaan poliisille tärkeäksi tietolähteeksi niistä rikollisista jotka saattavat oman henkensä tai vähintään terveytensä vaaraan jos heidän toimiminen salaisena tietolähteenä tulee ilmi

ihmiset luottavat paljon verkon kautta tulevaan informaatioon ja tietysti siellä olevasta informaatiosta valtaosa onkin luotettavaa mutta näissä lääkkeiden tilaamistilanteissa asia ei välttämättä ole niin

osaltaan kiitos tästä kuuluu hallituksen ministeri kataisen johdolla tekemälle hyvälle elvytys ja talouspolitiikalle

meillä on muistissa traaginen eerika tytön tapaus jossa saattaa olla että lainsäädäntö ei suoranaisesti ollut esteenä mutta jossa tiukat tietosuojatulkinnat ovat tehneet eri viranomaiset varovaisiksi antamaan tietoa toisille viranomaisille vaikka nämä toiset viranomaiset sitä tietoa tarvitsisivat ja vaikka nämä toiset viranomaiset olisivat vaitiolovelvollisia

kiitän hallintovaliokuntaa joka on kiinnittänyt aiheellisesti huomiota siihen että nämä turvapaikkahakemukset pitäisi käsitellä huomattavasti nykyistä nopeammin

arvoisa herra puhemies

no voiko joku kuvitella että he sitten siellä hovioikeusvaiheessa kun jutusta tapahtumista on vielä pitempi aika kulunut kuin alioikeusvaiheessa jotenkin muistaisivat paremmin ja luotettavammin

kun sitten keskustalta on yritetty suunnilleen hohtimilla repiä irti mitkä ovat ne konkreettiset säästökohteet mistä keskusta haluaa näitä säästöjä tehdä niin nämä huutavat puuttumistaan

mutta samalla nämä pimeästi työskentelevät esimerkiksi rakennusalan työttömät käyttävät väärin sosiaaliturvaa

samoin nyt tässä lähdetään siitä että tällaisen biopankkirekisterin tietoja ei saa käyttää

niin tai näin mielestäni on tärkeätä että nämä maat joista turvapaikkaa haetaan hoitavat oman turvapaikkapolitiikkansa pakolaisten turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen ja heidän olosuhteensa siten että dublinin sopimusta voidaan noudattaa eli että se maa johon tullaan käsittelee sen turvapaikkahakemuksen

mielivaltaan ei ole paluuta eikä pidä olla paluuta

pidän myös tärkeänä sitä että hallitus niin sanotussa politiikkariihessään helmikuussa asetti tavoitteeksi perusteettomien turvapaikkahakemusten määrän vähentämisen

ja sen jälkeen kun sekin olisi säädetty niin kaikki tiedämme että nykyinen rahoitusmalli ei pitkän päälle ole kestävä niin että tämän logiikan mukaan kunnat eivät voisi siinäkään vaiheessa vielä selvittää näitä kuntaliitoksia koska niitten pitäisi jäädä odottamaan sitä minkälaiseksi terveyspuolen rahoitusmalli viime kädessä muodostuu

arvoisa rouva puhemies

onko teillä ministeriössä mietitty mitä nykyistä enemmän voitaisiin tehdä sen estämiseksi etteivät ihmiset tulisi petetyiksi sitä kautta että luulevat tilaavansa netistä vaikuttavia hyödyllisiä lääkkeitä joita saavat edullisesti mutta jotka lääkkeet sitten osoittautuvat olevan kaikkea muuta kuin sitä mitä on tilattu

ajatellaan että meillä olisi tapahtunut joku hyvin törkeä rikos esimerkiksi pienen tyttölapsen surma ja että me pystyisimme rikospaikalta löytyneiden sormenjälkien tai veritahrojen perusteella selvittämään tämän rikoksen jos saisimme käyttää esimerkiksi passirekisterissä olevia sormenjälkiä tai tässä biorekisterissä olevia verinäytteitä

lopuksi totean että esityksessä on erittäin hyvää se että anonyymi todistelu mahdollistetaan ja kiitän tästä ministeriä

eikö meidän pitäisi päästä tilanteeseen jossa näyttökysymyksiä ei enää hovioikeusvaiheessa käsiteltäisi uudelleen ellei siihen olisi joitakin erityisiä syitä

kysynpä nyt selvyyden vuoksi että kun eduskuntavaaleissa ehdokas on ilmoitusvelvollinen mutta ehdokkaan rahaliikenne voidaan eduskuntavaaleissa ymmärtääkseni järjestää tukiyhdistyksen kautta niin onko edustaja brax myös niin että pitää erikseen lailla säätää että ehdokkaalla on oikeus saada omalta tukiyhdistykseltään tietoa oman kampanjansa rahaliikenteestä jotta hän voi täyttää sen ilmoitusvelvollisuuden viranomaisille mikä hänelle ehdokkaana kuuluu

siitä huolimatta he ilmoittavat sosiaaliviranomaisille esimerkiksi työttömyyden osalta että he ovat muka työttömiä työnhakijoita ja saavat siis perusteettomasti joko kassastaan tai sitten kansaneläkelaitokselta työttömyysturvaa

siis kauas kauas kuuluu se että keskusta vaatii yleisellä tasolla säästöjä mutta ei pysty esittämään mitään konkreettisia säästöjä

eilen oulussa puukotettiin neljää nuorta ihmistä

tältä kannalta on äärimmäisen tärkeätä että se rikoshyöty joka vero tai muulla talousrikoksella tai vaikka huumerikoksella on saatu pystytään saamaan takaisin yhteiskunnalle

vapaassa demokraattisessa yhteiskunnassa kuten suomessa medialla on oma tärkeä tehtävänsä vallan kriitikkona ja myös epäkohtien esille nostajana

varmasti tästäkin ihmisoikeusjuristit hyppivät seinille mutta hyppikööt